pulliaiselle sen verran siitä valmisteluvaiheesta että kun me menimme ed

pulliaisen tekemä muutosesitys siihen tekstiin

pulliaisen tekemän kirjauksen siihen ja olimme siinä uskossa että tämä nyt menee tätä rataa yksimielisesti läpi

mutta ed

sitten tästä pakkotilanteesta josta ed

tässä edellisessä lausunnossa jonka maa ja metsätalousvaliokunta antoi selvästi kävi esille se milloin on tämä uhkaava vaaratilanne milloin eläimen saa ampua

perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ole kaikilta osin tyytyväinen ympäristövaliokunnan sorvaamaan kompromissiin jätevesiasetuksesta

osaltaan tähän vaikutti perussuomalaisten viime vuoden puolella tekemä kannanotto asetuksen korjaamisen välttämättömyydestä

lain käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta pääsi toteamaan että valtioneuvoston asetus haja asutusalueiden jätevesistä on perustuslain vastainen

kuitenkin tätä toista käsittelyä varten olisimme kaivanneet osviittaa siitä millaiseksi uusi asetus tullaan sorvaamaan

ympäristövaliokunnan asiaa koskeva mietintö sisältää nimittäin muutamia tulkinnanvaraisuuksia joiden käytännön toteutustavan olisi toivonut olevan jo nyt selvillä jonkinlaisen asetusluonnoksen muodossa

ensimmäisessä käsittelyssä toinkin esille pari ongelmaa eli esimerkiksi sen mitä tarkoittaa sana kaukana kun puhutaan pohjavesi tai rantaviiva alueista sekä asuinkiinteistöistä ja puhdistusvaatimuksista

se helpottaa varmasti alueellisten erityisolosuhteiden huomioon ottamista mutta jos asiaa ei ohjeisteta kunnolla saatetaan samoja säännöksiä tulkita eri tavoin naapurikunnissa mikä asettaisi kuntalaiset eriarvoiseen asemaan

eli ollaan taas tilanteessa jossa puutteellinen ohjeistus ja neuvonta maksatetaan kansalaisten kukkarosta

arvoisa puhemies

hallitus ei voi pestä käsiään näin tärkeässä perustuslain vastaisessa asiassa kuin mitä vanha jätevesiasetus oli

tämän johdosta teen seuraavan lausumaehdotuksen

eduskunta edellyttää että hallitus varautuu maksamaan valtion varoista kohtuullisen korvauksen niille kiinteistön omistajille jotka ovat uusineet puutteellisen neuvonnan vuoksi ja perustuslain vastaiseksi todetun vanhan jätevesiasetuksen perusteella jätevesijärjestelmänsä tarkoitukseensa soveltumattomaan ja siksi ylimääräisiä kustannuksia aiheuttaneeseen jätevesien käsittelyjärjestelmään

työnantaja maksaa työsuhteessa olevien kuljettajien koulutuksen mutta työttömät ja niin sanotut keikkatyöläiset joutuvat maksamaan koulutuksensa pääsääntöisesti itse

itse maksettuun koulutukseen ei saa minkäänlaista tukea

joissakin harvoissa kaupungeissa koulutusta on järjestetty työvoimakoulutuksena

mitä ministeri ja hallitus aikovat tehdä työttömien ja tilapäisessä työsuhteessa olevien ammattikuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen tukemiseksi että he voisi vat työmahdollisuuksien auetessa jatkaa ammattiaan

arvoisa rouva puhemies

koska tulen huomenna esittämään eunavfor atalanta selonteon käsittelyn yhteydessä että eduskunta ei hyväksy suomalaisten joukkojen osallistumista eun sotilaalliseen atalanta operaatioon ei perussuomalaisten mielestä tällaista lakia silloin myöskään tarvita joten kannatan ed

lakialoitteeni laista kotihoidon tuen peruspäivärahan ja vanhem painrahan rahallisen tason yhtenäistämisestä koskettaa tuhansia suomalaisia

lakialoitteessani esitänkin säädettäväksi lakia jolla yhtenäistetään nämä kolme tukimuotoa samaan rahamäärään eli kotihoidon tuki peruspäiväraha ja minimiäitiyspäiväraha

lakiin tulisi samalla rajaus jonka perusteella se koskisi vain ja ainoastaan niitä kotihoidon tuen saajia joilla ei ole samaan aikaan palkkatuloja eli jotka ovat oikeasti kotiäitejä tai isiä

rouva puhemies

tiusanen hyvinkin voimallisesti puolusteli valtiota ja otti pois vastuuta valtiolta

arvoisa puhemies

jos ed

laki muuttaisi toteutuessaan tätä asetelmaa siten että kotiäiti tai koti isä voisi reilusti olla kotiäiti tai isä ilman tarvetta ylimääräisiin kikkailuihin korkeamman tukitason saavuttamiseksi työttömäksi ilmoittautumisen kautta

olenkin tehnyt muutamia aloitteita joilla muun muassa taistellaan köyhyyttä vastaan ja lievitetään niitä ongelmia joita siitä aiheutuu niin yksilölle kuin yhteiskunnalle eli kuntalaisillekin

todella moni kotihoidon tukeen oikeutettu on nimittäin turhaan työttömänä työnhakijana koska tällä tempulla saa useita satoja euroja enemmän rahaa kuukaudessa

liian alhainen kotihoidon tuen taso aiheuttaa lisäksi sen että lukuisat perheet joutuvat hakemaan toimeentulotukea

tukien yhtenäistäminen vaikuttaisikin varmasti myös kunnilta toimeentulotukea hakevien määrää laskevasti

erityisesti joissakin suurissa kaupungeissa on haettu helpotusta päivähoitopaikkojen ylikuormittumiseen kotihoidon kautta

on valitettavaa huomata että kreikkalaisten ja irlantilaisten taloudella on ministeri kataiselle enemmän merkitystä kuin suomalaisen vähävaraisen ihmisen tai perheen hyvinvoinnille

on korotettu kotihoidon tuen määrää erityisellä kunnan maksamalla lisällä jotta päivähoidon painetta saadaan helpotettua

valitettavasti lapsien hoitaminen kotona ei ole ollut kovinkaan suosittua esimerkki pääkaupunkiseudulla koska perheet joutuvat pohtimaan kalliin asumisen takia myös toimeentuloasioita vaikka halua hoitaa lapsia kotona olisikin

julkisen vallan on lain mukaan turvattava jokaiselle riittävät sosiaali ja terveydenhoidon palvelut nyt näin ei todellakaan voida sanoa tapahtuvan

uskonkin että tukien yhtenäistäminen lisäisi kotihoidon suosiota ja nostaisi kotiäitiyden ja koti isyyden taas siihen kunniaan joka sillä on ollut vuosisatoja

arvoisa puhemies

omaishoito ja lasten kotihoito ovat tärkeitä perussuomalaisille

nykyisinhän ero esimerkiksi peruspäivärahan ja kotihoidon tuen välillä on toistasataa euroa työttömänä olevan hyväksi mikä on johtanut siihen että monet lapsia kotona hoitavat ilmoittautuvat mieluummin työttömiksi työnhakijoiksi kuin hakevat kotihoidon tukea

tässä tapauksessa lapsiperheellä on oltava mahdollisuus hoitaa pieniä lapsia kotonaan yhteiskunnan turvatessa välttämättömän toimeentulon entistä paremmin

omaishoito on erityisen tärkeä asia perussuomalaisille

on häpeällistä että yhteiskunta pyrkii eroon raskaasta laitoshoidosta sysäämällä vanhukset kunnissa kotihoitoon ilman että omaishoidon tai ylipäänsä kotona tapahtuvan hoidon edellytyksistä on kunnolla huolehdittu

rouva puhemies

naoko kia siitä että eun ja totesi että lopuksi esitän että edustajat tukisivat tätä lakialoitetta puoluekantaan katsomatta ja ryhtyvät taisteluun sen puolesta että tämä jo vuosia tunnettu ongelma vihdoinkin korjattaisiin

yksinkertaista olisi tukea omaishoitajia siirtämällä omaishoito kelan vastuulle ja maksamalla omaisille kunnon korvaus kotona tapahtuvasta hoidosta

yhteiskuntamme ei kaadu siihen että tuemme omaishoitajia se kaatuu jos emme tue heitä

kummastusta herättää istuvan hallituksen politiikka ulkomaanlainoja myönnettäessä ei vakuuksia eikä takauksia vaikka puhutaan yhteensä useammasta miljardista eurosta

latvia ei ole tuota lainaa vieläkään nostanut mikä herättää kysymyksen siitä tarvitseeko kyseinen valtio edes mitään lainaa

arvoisa puhemies

suomalaisen veronmaksajan kantilta katsottuna lainaehdot ovat surkeat ja mitään takuita tai vakuuksia ei ole eikä tule

joulukuuta tarkoittaa sitä että karjalan kieli on nyt yksi kansallisista vähemmistökielistämme samaan tapaan kuin esimerkiksi viittomakieli romanikieli tai saamelaisten puhumat kolme kieltä

suomessa on satoja perheitä joiden vanhemmista tai isovanhemmista yksi tai molemmat ovat käytännössä karjalan kielen taitoisia

nämä rahat eivät taatusti jäisi suomessa ilman käyttökohdetta sen te kaikki edustajat kyllä tiedätte ilman minun sanomattakin

näillä alueilla myös kiinnostus koulusta saatavaa kielenopetusta kohtaan on suurinta ja ryhmien muodostaminen onnistuu melko kivuttomasti

pula on vain rahoituksesta opetuskulujen kattamiseksi

kielipesissä niiden toimintaperiaatteen mukaisesti puhutaan lapsille vain karjalaa ja näin luodaan pohjaa kouluopetusta varten

onneksi paperityöläisillä on ammattiliitot tukenaan

kysyisin ministeri pekkariselta miten ne sadat liikennöitsijät jotka rahtaavat puutavaraa tehtaille jäävät työttömäksi ja miljoonia maksaneet kuljetuskalustot jäävät maksamatta ja konkurssi on edessä

mitä ministeri näiden työttömäksi jääneiden yrittäjien elämisen turvaamiseksi on ministeriössä suunniteltu

eduskunnan käsissä on miten hyvin suomen valtio toteuttaa niitä kansainvälisiä vähemmistökieliä ja kulttuureja koskevia sopimuksia joiden myötävaikutuksesta karjalan kielikin on virallisen tunnustuksensa saanut

oli todella miellyttävää kuulla että suurimman hallituspuolueen edustaja seurujärvi otti näin myönteisen kannan tähän tekemääni lakiesitykseen niin kuin myös oppositiopuolueista vasemmistopuolen ed

kyllönen myös mielestäni kannatti tätä tulevaa lakiesitystä

seuraava täysistunto pidetään huomenna kahdeskymmenesensimmäinen päivä kello kolmetoista pidettävä täysistunto päättynyt r ville eteenpäinviemiseksi

arvoisa puhemies

metsäteollisuus on siirtänyt tuotantoaan halvempiin maihin ja monet näiden alueiden tulevaisuuden kannalta tärkeät uudet teollisuushankkeet kuten esimerkiksi bioetanolitehdas ovat menossa eteläiseen suomeen

esimerkistä käy talvivaaran suuri kaivoshanke joka on hyödyttänyt tavattoman paljon niin uusien työpaikkojen kuin verotulojenkin muodossa laajaa aluetta

kaivostoimintaa säätelevä lainsäädäntö ja siihen tulevaisuudessa tehtävät mahdolliset muutokset ovat aikanaan asia jota tulee myös pohtia tarkkaan

työttömyydestä puheen ollen en lakkaa hämmästelemästä tämän hallituksen työttömien luontiohjelman eli valtion tuottavuusohjelman jatkumista

on moneen otteeseen todettu ettei ihmisten pois potkimisella tai hommien ulkoistamisella konsulttien hommiksi saavuteta säästöjä

jäljelle jääneet ammattilaiset nääntyvät työtaakan alle ja vaihtavat lopulta työpaikkaa elleivät satu kuolla kupsahtamaan sitä ennen

toinen asia mitä en lakkaa todella hämmästelemästä on puhe työvoimapulasta ja sen paikkaamisesta ulkomailta tuodulla työvoimalla

mutta siltikin meillä on työttömyyskortistot täynnä ihmisiä jotka kelpaisivat töihin mutta eivät työllisty puhumattakaan työttömistä maahanmuuttajista joilta puuttuu koulutuksen lisäksi usein vielä kielitaito

mutta yhdessä asiassa niin suomalaiset kuin maahanmuuttajatyöttömät voisivat olla tänä päivänä avuksi

jokaiselle kynnelle kykenevälle maahanmuuttajalle pitäisi antaa lapio käteen ja tarvittaessa vaikka elekielellä näyttää mitä olisi tarkoitus tehdä

viime talvenahan tuota harrastettiin joskin pienessä mittakaavassa

meillä täytyy olla tässä maassa vakava työvoiman ja työn kohtaamisongelma sillä maamme koulutus ja palkkauspolitiikassa täytyy olla jotain pahasti vialla jos maisterit joutuvat kaupan kassoiksi tai siivoojiksi ja samaan aikaan sairaanhoitajia pitää tuoda ulkomailta paikkaamaan suomalaista hoitajapulaa

mutta mitä työ ja elinkeinoministeriö aikoo tehdä sen hyväksi että suomalainen työnantaja saa sopivalla koulutuksella varustettua työvoimaa

arvoisa puhemies

turvetta nimittäin tunnetaan ja hyödynnetään tässä maassa mielestäni aivan liian vähän suhteessa siihen mikä sen potentiaali olisi

olen tässä salissa ennenkin hämmästellyt vihreiden intoa rahdata tänne kivihiiltä ulkomaisista kaivoksista joissa työolosuhteetkaan tuskin ovat mitenkään kehuttavia

itse näkisin käytettävän suomalaisissa voimalaitoksissa mieluummin kotimaassa tuotettua turvetta kuin toiselta puolelta maailmaa rahdattua kivihiiltä

kysyisin miksi esimerkiksi nato ei pommita hajalle näitä peltoja koska varmasti nähdään missä niitä on

arvoisa puhemies

mikäli päästökauppaan mennään se on toteutettava täysin maailmanlaajuisesti ettei kenellekään synny kilpailullista etua

tässä esityksessä eu ja suomi etunenässä ajavat mallia joka antaa muiden maiden lentoyhtiöille taloudellisen kilpailuedun suomalaisiin lentoyhtiöihin verrattuna

finnairin antamassa lausunnossa todetaan yksiselitteisesti että ehdotettu päästökauppamalli eli päästöoikeuksien jaon vertailumenetelmä rtk tulee olemaan finnairille ja myös muille suomalaisille lentoyhtiöille silkka rasite

suomen sisäiset lennot ovat usein matkustajamääriltään vajaita mutta koska meillä ei pitkien etäisyyksien maana ole usein muutakaan mielekästä vaihtoehtoa siirtyä nopeasti paikasta toiseen on lentoliikenne elintärkeä niin kotimaassa kuin ulkomaillekin matkustettaessa

tätä vajaakäyttöongelmaa ei esimerkiksi keski euroopan tiheästi asutuissa maissa operoivilla lentoyhtiöillä ole jolloin heidän suhteelliset päästökaupasta aiheutuvat lisäkustannuksensa matkustajaa kohden jäävät kauas suomalaisten lisäkustannuksista

vastuu päästökaupan seurannasta sälytettäisiin energiamarkkinaviraston harteille vaikkei heillä ole taloudellisia eikä henkilöstöllisiä resursseja asian hoitamiseen eikä niitä ollut lausunnon antamisaikaan tulossa lisää

vastuu rekisterin toiminnasta on kuitenkin virastolla joten riski sille että päästökauppaa ei voida käydä suomessa ja mitä ilmeisimmin koko eussa on suuri

lakiesityksessä ei ole huomioitu suomen kansallisia erityisolosuhteita eikä se ole mikään ihme onhan kyse eun direktiivitehtaan päästöstä

onkin pelättävissä että ylimääräinen maksu johtaa markkinatalouden lakien mukaisesti reittiliikenteen kannattamattomuuteen operaattorien näkökulmasta katsoen ja näin ollen johtaa vain yhteen asiaan eli joidenkin yhteiskunnallisesti tärkeiden lentoreittien lopettamiseen kotimaassamme

arvoisa puhemies